kuitenkin kaiken edellytys on se että me saamme tähän maahan vientiä aikaiseksi uusia työpaikkoja ja nämä toimintaedellytykset esimerkiksi äänekosken biotaloustehtaalle ovat sitä että meillä on toimiva raaka ainehuolto

meillä on maassamme ainutlaatuinen alueellista kilpailukykyä ja tasa arvoa korostava yliopisto ja ammattikorkeakoulujärjestelmä joka on taannut yhteiskuntamme kehittymisen kaikkialla suomessa

tässä on iso vaara että tämä ohjaa myöskin esitutkintaa kohti sensuuntaista tavoitetta että tämä epäilty tunnustaisi

tämä on ihan erityisen tärkeätä sitten että näitä investointeja saadaan ainoastaan sillä että me pystymme myöskin takaamaan raaka aineen saannin kivuttomasti

tämä on erittäinkin haasteellinen tilanne meidän järjestelmässämme

tämän tyyppiset puheet että estettäisiin tai pyrittäisiin estämään tämä raaka aineen saanti näille biotaloustehtaille ovat pikkuisen minun mielestäni jopa vaarallisia

syyttäjä päättää siitä kenen kanssa hän neuvottelee tuomion ankaruudesta ja tämä asettaa silloin ihmiset oikeuden edessä erilaiseen asemaan

silloin kun epäillyllä on kauppatavarana tunnustus ja syyttäjällä tuomion lieventäminen ja tästä käydään kauppaa niin jos kaupassa päästään yhteisymmärrykseen kauppa tehdään

käytännöllisesti katsoen kun tämä rajoittuu tietenkin näihin vakavimpiin rikoksiin vaikka meillä on oikeuskäytäntöä olemassa ja meillä on tietty haarukka myöskin tuomioitten ankaruudesta väistämättä tämä tulee kyllä lieventämään sitten näitä tuomiokäytänteitä

minä olen pahoillani siitä että näin iso koko oikeusjärjestelmään kohdistuva hallituksen esitys on mielestäni huonolla valmistelulla ja kovin kovalla kiireellä tuotu eduskunnan käsittelyyn

olisin toivonut että olisi pystytty paljon tarkempaan etukäteisselvitystyöhön tämän hallituksen esityksen kohdalla ja myöskin paljon syvällisempään eduskuntakäsittelyyn mutta toimintatapa tällä hallituksella ei kuitenkaan tämän osalta poikkea minkään muunkaan asian käsittelystä

mikäli rikoksen tunnustaakin muu kuin todellinen syyllinen ja kun tunnustusoikeudenkäynnissä ei huomioida mitään muita todisteita kuin pelkästään tunnustus niin tästä tunnustuksesta itsessään voi tulla myöskin kauppatavaraa

minä toivon että jos tämä hallituksen esitys kaikesta huolimatta niin kuin näyttää menee läpi niin varsinkin tähän jatkoseurantaan kiinnitetään erityisesti huomiota ja katsotaan kuinka tämä järjestelmä toimii

minun mielestäni kyllä tämä perusterveydenhuolto kaikkinensa kuuluu kunnalle mutta myös siinä täytyisi olla kunnilla mahdollisuus sen toteuttamiseksi tehdä yhteistyötä keskenään

mutta niin kuin ministeri täällä sanoi erikoissairaanhoito on se ongelma joka tällä hetkellä on niin että kunnat eivät pysty budjetoimaan erikoissairaanhoidon kustannuksia ja nämä kustannukset kasvavat koko ajan

tuossa omassa debattipuheenvuorossani kysyinkin sitä että nyt jos kuitenkin halutaan myös nämä erikoissairaanhoidon palvelut turvata tasaisesti maassa niin eikö silloin valtio olisi se taho joka järjestäisi erikoissairaanhoidon palvelut ja kustannukset ja lailla sitten säädettäisiin kuinka ne järjestetään

nuorten yhteiskuntatakuusta tässä salissa on paljon puhuttukin ja minäkin olen siitä pariinkin kertaan tai kolmeenkin kertaan jopa oman mielipiteeni lausunut

täytyy sanoa että nuorten yhteiskuntatakuu on erittäin hyvä asia ja sillä saadaan hyvin pitkälle pidettyä nuoret yhteiskunnassa mukana ja niitä nuoria jotka ovat syrjäytymisvaarassa saadaan sitten myöskin takaisin yhteiskuntaan

ilokseni kyllä kuulin ministeri gustafssonilta tosin että nyt ensi keväänä tähän nuorten ryhmään sitten kiinnitetään huomiota ja kuitenkin tarkoituksena on se hallituksellakin ilmeisesti että näitä väliinputoajia ei jää että kaikki nuoret pidetään mukana

tietysti se nostaa sitten tämän yhteiskuntatakuun kustannuksia mikä on siinä mielessä huono asia kun tämä nuorten yhteiskuntatakuu on rahoitettu muista työllisyysrahoista ja tämä vaikuttaa sitten siihen muuhun työllistymispolitiikkaan

mutta itse tässä omassa puheessani haluaisin keskittyä enemmänkin kolmannen sektorin asioihin joita tässä salissa ei vielä paljon ole käsitelty

ehkä koskaan ennen ei ole asuntoministeri pitänyt yhtä monta puheenvuoroa kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon puolesta kuin on tehnyt ministeri kiuru parin viime vuoden aikana

koskaan ennen ei olekaan kohtuuhintainen aravavuokra asuntotuotanto romahtanut niin vähäiseksi kuin on tapahtunut ministeri kiurun kaudella

nykyinen hallitus on jäänyt asuntopolitiikassa vähemmistön ajaman politiikan vangiksi ja siksi asuntopolitiikka on epäonnistunut

ministeri kiuru kannattaa asuntopolitiikassa rajoittamispolitiikkaa kun asuntotuotanto saataisiin käyntiin nimenomaan rajoituksia purkamalla

onkin ristiriitaista että todennäköisesti eduskunnan enemmistö kannattaa rajoitusten vähentämistä mutta hallitus toteuttaa vähemmistön kannattamaa tuotantoa tuhoavaa rajoituspolitiikkaa

lisäksi korkeimman palkkatuen mahdollinen keston leikkaaminen pirstaloittaa tukityöllistetyn henkilön toimeentulon muodostamista

aloitteeni mukaisilla toimilla valtion tukema vuokra asuntotuotanto saataisiin uudelleen käyntiin ja kasvuun hyvin nopealla aikataululla eikä se maksa valtiolle mitään

asuntorakennuttajat tietävät että vuokra asuminen yleistyy tulevaisuudessa

jaha taisi aika ylittyä

rajoitusmuutoksen myötä vuokra asuntuotanto lisääntyisi huomattavasti ja myös vanhan asuntokannan jalostaminen tulisi kannattavaksi

arvoisa puhemies

ihan aluksi haluan tähän ottaa muutamia kommentteja sen jälkeen kun hallitus oli julkistanut oman rakennepakettinsa ihan pohjaksi tälle omalle puheelleni

liian monessa asiassa linjaratkaisutkin jätettiin jatkovalmistelun varaan

sakn puheenjohtaja lauri lylyn mielestä hallituksen rakennepaketissa olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota työllisyyteen harmaan talouden torjuntaan sekä ammatillisen koulutuksen asemaan

valtio ei enää tue asukasta vaan vähävaraiset arava asukkaat tukevat velkaista valtiota maksamalla valtion tukemasta lainasta markkinakorkoon nähden jopa nelinkertaista korkoa

hallitus toimii omien tavoitteidensa vastaisesti

metropolialueilla hyvin toimeentulevat aravayhtiöt ovat saaneet toistuvien vuosimaksujen alentamisen ansiosta alennettua joidenkin lainojen korkoa jopa alle promillen kun maakunnissa asuntoyhtiöt maksavat korkeinta mahdollista korkoa sillä ne eivät voi konvertoida lainoja pankkilainaksi ilman kunnan omavelkaista takuuta

nämä kokonaisuudet jäivät pois

lisäksi holm pitää pahana puutteena sitä että rakennepaketti ei tue kasvua

siellä oli muutama työttömien aktivoimiseen liittyvä asia mutta työllisyys vain heikkenee

ei se työttömien aktivointi auta kun pitäisi saada työpaikkoja lisää

tämän tänä päivänä salissa käydyn debattikeskustelun parasta antia minun mielestäni oli se että pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen pyysivät perussuomalaisten ja keskustan rakennepaketit valtiovarainministeriöön

aion toimittaa sen perussuomalaisten rakennepaketin valtiovarainministeriöön ja mielenkiinnolla odotan sitten että valtiovarainministeriössä lasketaan meidän rakennepakettimme ja kerrotaan myöskin laskujen perusteet

samalla edellytän kyllä että hallitus toimittaa omasta rakennepaketistaankin laskelmat ja näitten laskelmien perusteet

olennaista on mitä rakennepaketti sisältää mutta vielä olennaisempaa on mitä siitä puuttuu

selvennetään nyt edustaja kääriäisellekin sitä mikä tuli kyllä timon puheessa hyvin selville

ja niin kuin tässä edellinenkin puhuja kollega leppä totesi totuus on näin että kyllä tästä hallituksen rakennepaketista puuttuvat kasvun ja työllisyyden eväät

niin edustaja soinin puheessa tuli selvästi se esille kyllä mistä on kysymys

piikki kiinni tarkoittaa sitä että näille tukimekanismeille ervvlle evmlle ja ekplle myöskin euroopan keskuspankille pannaan piikki kiinni

tai toisaalta

nopeasti siitä kerron pääkohdat talouden osalta

arvoisa puhemies

eurooppalaisten velkojen yhteisvastuullisuuden ja yksityisten sijoittajien pelastamisen pääarkkitehti on kokoomuspuolue

kokoomus on puolue jonka pitää kantaa pääasiassa poliittinen vastuu kaikista niistä vastuista mitkä suomi on ottanut tukiessaan eurojärjestelmää

kokoomus on tanssittanut pankkitukiasioissa muita puolueita edellisessä hallituksessa keskustaa ja tässä hallituksessa demareita

hallitusneuvotteluissa kokoomus haki myös perussuomalaisia tanssiin mutta tuohon kokoomuksen rivitanssiin perussuomalaiset eivät voineet lähteä

kreikan tukipaketeissa ei ole missään vaiheessa ollut kyse tavallisten kreikkalaisten pelastamisesta vaan tarkoituksena on ollut pelastaa ennen kaikkea pankit ja sijoittajat

kreikalla on saman verran velkaa kuin ennen ensimmäistä tukipakettia

arvoisa puhemies

kun käytännössä on se tilanne että nämä laitoshoitopaikat ovat jo vähentyneet se palaute mitä tulee tuolta kentältä on ihan konkreettisesti niin että ne ovat jo nyt sillä tasolla että siinä ei ole varaa yhtään enää näitä paikkoja vähentää

nyt näyttää siltä ettei kotihoidon tukea sittenkään leikata viittaan nyt edustaja virtasen ja edustaja östmanin puheisiin ja ministeri räsäsen puheisiin myöskin

siellä konkreettisesti esimerkiksi on kunnasta otettu yhteyttä omaiset ovat huolissaan siitä että heidän äitinsä on varastohuoneessa ikkunattomassa varastohuoneessa koska laitospaikkoja ei ollut mutta kuitenkin tarve on

toivottavasti olen tulkinnut oikein että ne ovat oikeansuuntaisia tulkintoja että tätä varsinaista leikkausta ei tulisi mutta sehän jää nähtäväksi ja jos siellä kehysriihessä kuitenkin kotihoidon tuki on pöydällä niin tietenkin se on huono asia

tämä asia ei ole pelkästään nyt tuotu eikä tämä ole vanhuspalvelulaistakaan riippuvainen

kotihoidon tuen mahdollinen kestoleikkaus kolmesta vuodesta kahteen vuoteen tulisi olemaan suuri taloudellinen virhe sekä perheen päätöksenteon kavennus

mutta sitten ihan konkreettinen ja tärkeä asia toinenkin on tämä päivystysasetuksen muutos joka määrittelee sitten minkälaisen henkilökunnan täytyy olla esimerkiksi synnytyksessä mukana

täytyy sanoa että ihmeelliseksi on mennyt nyky euroopassa kansainvälisen työväenliikkeen solidaarisuus

stmnkin mukaan sairaalaverkko synnytyksissä harvenee ja laatu paranee mutta voi ihan aiheellisesti kysyä

leikkaus lisäisi merkittävästi päivähoidon tarvetta ja säästöt käytännössä muuttuisivat kustannuksiksi kunnissa

suomalaiset toverit vaativat kreikkalaisilta tovereiltaan uhrautumista kapitalismin alttarille pelkästään siitä hyvästä että he itse tukevat sijoittajia ja pankkeja

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on pieni askel oikeaan suuntaan avoimuudessa mutta tästä hallituksen esityksestä puuttuu olennainen asia mielestäni nimenomaan työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnossa jossa pitäisi olla mukana myöskin eläkeläisten edustus sekä pk yritysten edustus

valtion kustannukset vähentyisivät mutta kuntien kustannukset kasvaisivat valtion säästöjä paljon enemmän

tätä päivys tysasetuksen muutosta on perusteltu esimerkiksi savonlinnassa ja kaikkialla muuallakin suomessa nimenomaan potilasturvallisuudella siihen asti kunnes hallitus julkaisi rakennepaketin

arvoisa puhemies

reilu viikko sitten hallitus hyväksyi euroalueen yhteisvastuullisen kriisinratkaisurahaston jonka kautta suomalaiset joutuvat osaltaan maksamaan muiden maiden pankkien kriisinhoidon

muun muassa helsingissä apulaiskaupunginjohtajan mukaan kotihoidon tuen keston leikkaus merkitsisi kymmenien uusien päiväkotien rakentamista ja satojen työntekijöiden palkkaamista

työeläkejärjestelmän täytäntöönpanossa tärkeäksi on katsottu vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajien osallistuminen työeläkevakuutusyhtiön hallintoon

parlamentaarinen käsittely joka olisi edellyttänyt perustuslain mukaista kahden kolmasosan enemmistöä eduskunnassa ohitettiin valtiosopimuksella johon riittää yksinkertainen enemmistö

tämä on varmistettu siten että puolet hallintoneuvoston ja hallitusten jäsenistä tulee valita keskeisten työmarkkinajärjestöjen ehdottomista henkilöistä ja siten että työnantajien ja palkansaajien ehdotuksiin perustuvia jäseniä valitaan yhtä monta

tällöin ei tuhlattaisi kymmeniä miljardeja sijoittajien pelastamiseen ja suurin osa tämän jälkeen annetusta lainasta saataisiin todennäköisesti myös takaisin

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys euroopan rahoitusvakausvälineen ervvn lain muuttamiseksi pitäisi pystyä käsittelemään eduskunnassa huolellisesti laillisesti tai vähintäänkin järkevästi

nyt työeläkeyhtiöiden hallituksissa on ollut nimenomaan suurten yritysten yliedustus

valtiovarainministeri rinne sopi toissa päivänä euroryhmässä että suomi on valmis jatkamaan kreikan toisen sopeutusohjelman voimassaoloaikaa vaikka nykyinen laki ei sitä salli

arvoisa puhemies

tänään kesken päivän iltapäivällä hallitus antoi esityksen ervv lain muuttamiseksi ja se lisättiinkin tämän päivän täysistunnon listan viimeiseksi

olennaista on että he täyttävät pätevyysvaatimukset ja heillä ei ole päällekkäisiä rooleja työeläkealan organisaatioissa

arvoisa puhemies

lähetekeskustelu päätettiin laittaa tälle illalle vaikka kansanedustajilla ei ole käytettävissä riittävästi aikaa tutustua tähän lakiesitykseen lakimuutokseen

vakuudet joista suomi joutuu maksamaan ovat vähintäänkin monimutkaiset ja uskomuksien varassa

pienten ja keskisuurten yritysten edustajia on varsin vähän

jos halutaan todellisia säästöjä niitä saataisiin aikaan purkamalla subjektiivinen oikeus päiväkotipaikkaan silloin kun toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona ja voivat lasta siellä hoitaa

motiivi tähän järjestelyyn vaikuttaakin enemmän suomen sisäpolitiikalta

en näe kovin hyvänä asiana sellaista tilannetta jossa vanhempi tai vanhemmat saadessaan työpaikan eivät saa lapselleen hoitopaikkaa päiväkotiin jonojen vuoksi kun samaan aikaan joku toinen vie lapsensa hoitoon vaikka onkin kotona ja voisi lapsensa siellä hoitaa

tällaisen vinoutuman seurauksena voi tulkita niin että suuryritysten edustajat hallituksissa edustavat vähemmistöä yhtiön vakuutettujen kannasta

toivoisin että edes osalla siitä innokkuudesta millä maamme hallitus huolehtii kreikan ja muiden maiden taloudesta se huolehtisi suomen taloudesta